minä en oikein ymmärrä minkä takia joku sellaista haluaisi mutta jos nyt kuitenkin joku haluaa niin en usko että se tietoteknisesti on niin hirveän vaikea asia etteikö sitäkin metodia voitaisi siinä käyttää

elikkä siitä linjasta mihinkä sitouduttiin uusiutuvan energian edistämiseksi ja sen rahoittamiseksi myös siitä hallitus leikkaa omalla budjettiesityksellään

ministeri urpilainen te muistatte varmasti oikein tämän järjestyksen raamiratkaisusta ja liittokohtaisista ratkaisuista

matikainen kallströmin puheenvuorosta kävi ilmi kritisoi kiinaa ja muutamia muita maita siitä että nämä ovat ryhtyneet tai ainakin ryhtymässä osin tällaisiin toimenpiteisiin

meidän ideamme on se että nyt kasvurahastoon joka edellisellä vaalikaudella avattiin ja nykyinen hallitus sitä jatkaa jonkun verran tarvitaan entistä enempi panoksia

arvoisa puhemies

tämä on hyvä esitys ja valiokunta tätä

voi hyvänen aika

täytyy muistaa toki että osa maailman maistahan lähteekin siitä että se loppusijoitus tapahtuu vasta pitkän pitkän ajan jälkeen että se ydinpolttoaine jälleenkäytetään erilaisissa muissa ratkaisuissa

arvoisa puhemies

yleiskeskustelu on pääosin eduskunta hyväksyy lakiehdotukseen sisälly mietinnön mukaisena vaatien ensimmäinen käsittely on puoltaa

ihan muutama sana vielä liittyen kivihiileen ja maakaasuun

että katsomaan sitten tarkemmin mitä niiden uusiutuvien komponenttien loppujen lopuksi pitää olla mitä saadaan käyttää mistä ne pitää ottaa ja minkälaisia niiden biokomponenttien pitää olla luonteeltaan jotta ne voidaan lukea uusiutuviksi energialähteiksi

suomessakin kun on historiallisesti rakennettu joku iso laiva esimerkiksi miljardin hintainen niitä nyt ei montaa ole mutta muutama on niin valtio on ensiksi rahoittanut sen telakan joka tekee sen laivan ja sitten jotta se telakka tekee sen laivan jo ennen sitä on pitänyt tilaajan varustamon tilata se laiva

arvoisa puhemies

mutta mitä tulee tähän tilanteeseen minusta kaikki tuo lähihistoria ei poista sitä etteikö tässä tilanteessa olisi juuri tarvittu sitä mitä edustaja soini tässä äsken esille toi

arvoisa puhemies

kaiken kaikkinensa se linja mihin hallitus sitoutui viime kesänä tehdessään hallitusohjelmaa ja sen pohjalta budjettiesitystä oli sitä elämää mitä elettiin vielä viime kesänä

minusta ei ole pois suljettu se että suomi euroopan unionin piirissä aktiivisesti katsoisi vastatoimia jos kiinan tapaiset maat ihan oikeasti ryhtyvät massiivisiin toimiin tässä

mielestäni tämä on puhemiesneuvoston ja eduskunnan johdon asia

kiinnitän vain huomiota siihen että nämä älykkäät verkot ja tämän nykyaikaisen mittaroinnin tavallaan siihen tuoma väline on kyllä merkittävä juttu ja sen kautta voidaan energiatehokkuutta parantaa

oikea tapa reagoida olisi ollut siinä tilanteessa parantaa kotimaisen energian puun ja turpeen kilpailukykyä tähän romahtaneeseen kivihiilen hintaan verrattuna

mielestäni edustaja harakka hyvin hyvällä tavalla äsken kuvasi näitä tietynlaisia ongelmia mitä näissä hallituksen esityksissä on ja puhui juuri siitä että kyllähän meidän koko yhteiskunnan täytyisi nyt jos koska löytää vahvoja toimia siihen että me pystymme kaikenlaista veronkiertoa aggressiivista verosuunnittelua harmaata taloutta ja kaikkea tätä torjumaan

nämä ovat tietysti sitten vakuudellisia luotonantoja mitään viikkoihin mikä tuottaa ei mitä ekp tässä on myöntänyt

tällaisesta asiasta keskusteltaessa kerta kaikkiaan hallituksen ministereistä jonkun pitää olla paikalla

minäkin ajattelen niin että suomen talouden tien vakauttamisen kannalta jos me tämän kevään aikaan olisimme tienneet ja päässeet selville siitä mitä tuloratkaisussa mitä työurien suhteen tapahtuu ja vielä voineet sopia täällä näistä menokehyksistä seuraaville vuosille suomen selviytymismahdollisuudet olisivat ihan toista luokkaa

mutta huoleni jonka tässä vielä kertaalleen lausun ja jota samaa huolta toivon ja uskon että myös suomen asianomaiset ministerit ja viranomaiset kantavat koskee sitä että tulisi painaa päälle siinä että maailmanyhteisö ne maat jotka ydinvoimaa käyttävät entistä ripeämmin ja suunnitelmin suunnitelmallisin ryhtyisi toimiin ydinpolttoaineen loppusijoittamisratkaisujen

ehkä tämä järjestely auttaa myöskin ohjaavan ministeriön ja tämän uuden viraston välistä yhteistyötä vahvistaa ohjauksen edellytyksiä ja luo sellaisen vuoropuhelun poliittisen tason ja sitten viranomaistehtäviä hoitavan viraston välille mikä parempi yhteistyö on varmasti perusteltua ja tarpeenkin

ensinnäkin täällä aikaisemmassa keskustelussa kannettiin huolta siitä miten maakaasun käy

mutta mitä hallitus teki

hallitus teki täsmälleen päinvastoin

näistä syistä voin vielä kertaalleen sanoa että tämä hallituksen esitys on ihan hyvä esitys mutta se minkälainen merkitys varsinaisesti suomalaisen talouden kannalta tällä lainmuutoksella on riippuu sitten siitä minkälaisia talouspoliittisia toimenpiteitä oman pääoman ehtoisen rahoituksen parantamiseksi lähinnä hallituksen toimesta tullaan jatkossa esittämään

ja myöskin se antaa edellytykset pienimuotoisen sähköntuotannon yksityisissä pienissä yrityksissä tai yhteisöissä tai yksityisten kansalaistenkin toimesta tuotettaviin pienimuotoisiin sähköeriin

hallitus kuitenkin elää edelleen budjettinsa kanssa ikään kuin asiat olisivat meidän toimintaympäristössämme siinä samassa jamassa missä ne olivat noin puoli vuotta sitten

valtio voi myydä omaisuutta mutta valtio voi antaa myöskin insentiiviä houkutella esimerkiksi epäsymmetrisellä voitonjaolla myöskin yksityistä rahaa juuri sitä rahaa mikä tällä hetkellä valuu maan rajojen ulkopuolelle

sitten se sama valtio joutuu samaan aikaan rahoittamaan myöskin sitä ostajaa

no lyhyellä tähtäyksellä on tärkeää minunkin mielestäni energiapoliittisesti että maakaasu on merkittävä vaihtoehto ja se on ehdottomasti mieluisampi vaihtoehto kuin nimenomaan kivihiili on

euroopan keskuspankki on ryhtynyt näihin toimiin joita tässä kuvattiin ja erityisesti niihin toimiin jotka eivät tässä kertomuksessa vielä näy toimiin joilla ekp lupaa periaatteessa rajattomasti ostaa kriisimaiden velkapapereita jos tarvis vaatii niillä tietyillä edellytyksillä että kriisimaa tulee näihin talouden tasapainottamistoimiin ja vastaaviin

nyt tässä lakiesityksessä on juuri siitä kysymys res direktiivin sovelluksesta nimenomaan nestemäisten polttoaineiden käyttöön liikenteen nestemäisten polttoaineiden käyttöön mutta myöskin esimerkiksi kotitalouksien lähinnä pyrolyysiöljyn erilaisten jakeiden hyödyntämiseen siihen kaikkeen iskevät tämän direktiivin tämän lainsäädännön vaatimukset käytännössä suomessa

minä vähän kyllä ihmettelen arvoisa puhemies myös sitä kun joskus kuuntelen täällä hallituspuolueiden kommentteja että ette sitten siinä vaihtoehtobudjetissanne laske tuloja harmaan talouden torjunnan varaan

kun vaikkapa pankki tai joku muu velkoja käsittelee velallisen asiaa niin on ilman muuta selvää että takaaja silloin haluaa tietää mikä on velallisen taloudellinen tilanne ja asema

niiden verkkoon pääsyä ja siihen liittyvää tasehallintaa kyllä helpottaa se että meillä tähän mennään ja on nyt kohta itse asiassa koko suomi tässä uudessa järjestelmässä mukana

kysyntää tälle rahalle on

tähän yleiskeskustelu on päättynyt pyritään

meillä on kaivosteollisuudessa valtavia investointihankkeita tällä hetkellä vireillä

arvoisa puhemies

tämähän on aivan pöyristyttävää kun nimenomaan sillä että me pistämme voimavaroja harmaan talouden torjuntaan tukimme porsaanreikiä me saamme lisää verotuloja yhteiskuntaan

meillä keskustan eduskuntaryhmässähän on sellainen menettely että jos joku vastuuhenkilö edustaja puhuu jostakin vastuualueestaan niin me ymmärrämme että se on paljossa sen meidän tässä tapauksessa keskustan eduskuntaryhmän kanta

siihen meillä ei nyt ole varaa

ihan vielä viimeinen kommentti aiheesta josta tässä nyt kuitenkin lähinnä on keskustelua käyty nimenomaan meidän siirtoverkkojen toimitusvarmuuden parantamisesta

eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisen ko lakiehdotus ensimmäinen käsittely muuntaa

kuluttaja asiamiehen tehtävistähän on säädetty erikseen lailla ja nyt varsinkin julkisessa keskustelussa myös asiantuntijakuulemisissa tai oikeastaan asiantuntijoiden valiokunnalle lähettämissä asiantuntijalausunnoissa on epäilty sitä miten tässä käy kuluttaja asiamiehen aseman kun hän on virastossa kakkoshenkilö

kun ekp on tällaisen päätöksen tehnyt niin voidaan havaita että se totta kai vaikutti ensinnäkin näitten kriisimaiden velkapapereitten hintaan kun ne hakevat markkinoilta uutta luottoa ja muutoinkin tämä on jonkun verran ehkä vakauttanut tätä tilannetta

ja jorma ollila varoitteli tänään helsingin sanomien kirjoituksessaan vastaavasti siitä että tuottavuuskehitys uhkaa heikentyä ja tuottavuus on likimain synonyymi kilpailukyvyn kanssa

totean vielä että tämä jakeluverkkojen eriyttäminen on mielestäni hyvä ja oikea asia ja hallitus toimii siinä niin kuin pitää toimiakin

no siihen on vielä kymmeniä vuosia aikaa ja voi olla että ccs siis hiilentalteenottoteknologiat siihen mennessä kenties ovat jonkin verran kehittyneet mutta kun niille suomessa ei näytä olevan semmoista maaperää että ne pitää täältä jonnekin kuskata niin ei sekään sitten tule olemaan kovin halpa vaihtoehto

sitten täällä nämä kommentit että eihän sitä harmaata taloutta saisi edes torjua ovat täysin pöyristyttäviä ja sen huomaa hallituksen linjoista

puhemiesneuvosto ehdottaa mitä jos pannaan pöydälle kahdeskymmenesneljäs viidettä kaksituhattakaksitoista pidettävään pääsystä hyväksyttäneen hyväksytään p

nämä eivät käytännössä koske kovin monia toimijoita koska meillä ei ole suomessa kovin monia sellaisia teollisia toimijoita jotka valmistavat nestemäisiä polttoaineita nimenomaan ihan oikein teollisuuskäytössä siis liikenteen merkittävään käyttöön

jos kilpailukyky rapautuu entisestään se tarkoittaa sitä että suomalaista työtä ja sen tuotoksia entistä heikommin ja huonommin voidaan viedä suomen rajojen ulkopuolelle

mutta toimitusvarmuuden parantaminen kyllä se aina maksaa

ja olisi erittäin hyvä että valtio tajuaisi vahvan valtion roolin ja olisi mukana edesauttamassa sellaisen bisneksen syntymistä tänne suomeen jolla tämän kaivosteollisuuden tuotteet täällä suomessa voitaisiin jalostaa ja viedä sitä kautta sitten maailmalle

samoin voitaneen menetellä päiväjärjestyksen eli ennen asian osalta näin tehdään

onko se merkki siitä että tämä ekpn operaatio merkitsee kriisin voittamisessa merkittäviä uusia askeleita

vaikka edustaja kataja puhuu tunnetulla tavalla niin ilmeisesti nyt sitten on niin että se ei ole totta kokoomuksen kanta vaan teillä sanelee joku yli sen mikä on asianomaisen vastuuvaliokunnan vastuuhenkilön kanta

eduskunnan seuraava täysistun torstaina kahdeskymmenesneljäs viidettä kaksituhattakaksitoista kello kuusitoista

onko hän tämän viraston ylimmän hallintoelimen vanki jollakin tavalla vai pystyykö hän varmasti kaikissa oloissa käyttämään itse sitä omaa lakisääteistä virkavaltaa mikä hänellä kuluttaja asiamiehen virassa on

nyt myönnän vielä yhden edustajapuheenvuoron edustaja järviselle ja jos pääministeri haluaa vielä sanoa jonkun sanan toki myös hänelle

minä kuitenkin toivon oikeastaan kahta asiaa vielä tuon valiokuntakäsittelyn yhteydessä

ministerit vastaavat kohta mutta vielä muutama edustajapuheenvuoro

elikkä maakaasun myöhempää hintaa tulevat nostamaan joka tapauksessa ne tosiseikat että kumminkin se hiilidioksidi pitää jonnekin viedä täältä suomesta ja suomen maaperässä ei nykytiedon mukaan ole sellaisia onkaloita mihin se voitaisiin laittaa

arvoisa puhemies

erittäin heikoin olemattomin tiedoin analyysein siitä mikä on kreikan talouden tila tänään miten se on täyttänyt ne velvoitteet mitä sille on asetettu ja miltä näyttää tulevaisuus erittäin heikoin eväin me teemme tätä päätöstä

suomalaiset yrittäjät elinkeinoelämän vastuuhenkilöt ja monet suomalaiset työntekijät ovat huomanneet sen mitä meneillään on

ei ollenkaan

arvoisa puhemies

voi sanoakin arvoisa puhemies vielä kertaalleen tuosta jo vastauspuheenvuorossani sanoinkin että vaikka tähän liittyy muutamia pulmia en sano että tämä on pulmaton tähän liittyy muutamia pulmia niin tämä iso kuva tavallaan tarve ratio tälle esitykselle minusta on aika lailla hyväksyttävissä oleva juttu

että me tarkkaan arvioisimme sen missä määrin tapauskohtaisesti pitää olla ihan tämmöistä siirtoverkkoyhtiökohtaista harkintavaltaa missä määrin avojohtoina voidaan yhteydet turvata ja miten kun siihen päädytään voidaan ja millä ehdoilla sitten varmistaa sen toimivuus kaikissa oloissa

jos ne saksalaiset ja ranskalaiset pankit ja muut rahoittajat eivät selviäkään niistä menetyksistä mitkä niitä uhkaisivat espanjassa kysymys kuuluu

suonette kuitenkin arvoisa hallitus että sdp oppositiosta käsin haluaa veroparatiiseja torjua harmaata taloutta torjua ja saada niitä rosvoja kiinni jos nyt viittaan siihen mitä edustaja harakka tuossa lopuksi puhui perussuomalaisten aiemmasta linjasta

tämä tarkoittaa sitä että sellaista yhtäkkistä suurta romahdusta ei tapahdu espanjan kohdalla ei tapahdu italian kohdalla eikä tapahdu myöskään portugalin kohdalla

äskettäin julkistettu ekpn pk yritysbarometri kertoi selvää kieltä siitä mitä se arvioi maan hallituksesta

jos on me rauhoitumme ja kerromme tämän kansalle muillekin mutta jos se noudattaa teillä sitä samaa kaavaa mitä kaikilla muillakin niin sitten olemme huolissamme

miksi eivät siinä tilanteessa saksan valtio ja saksan veronmaksajat ranskan valtio ja ranskan veronmaksajat tule mukaan ja rahoita niin kuin te vaaditte vielä muutama kuukausi sitten

tämä on kyllä uskon näin kyetty nyt järjestämään turvaamaan kuluttaja asiamiehen asema niin että samalla kun hän osallistuu tämän yhteisen viraston näin yhdistettävän viraston työhön sen kakkoshenkilönä kuitenkin hän pystyy itsenäisesti tästä viraston johtoelimestä tekemään niitä kuluttaja asiamiehen viranomaisratkaisuja viranomaispäätöksiä jotka hänelle pitkähäntämäärää ja paikka jäi jo jotka hänelle siis kuluttaja asiamiehelle on erillisellä lainsäädännöllä säädetty

arvoisa puhemies

minä uskon että monilla teillä on muista lähteistä hankittua tietoa mutta ei tässä tilanteessa tarvitsisi tukeutua muihin lähteisiin vaan sen informaation pitäisi olla siinä asiakirjassa josta täällä äänestetään mutta sitä ei täällä ole

täällä on puhuttu paljon siitä estääkö tämä metsäbion tai esimerkiksi turve biopohjaisen siis turvehan on bioraaka aine turpeen käyttöä

ei tapahdu koska sellainen hätävara iso tukeva sellainen on nyt euroopan keskuspankki joka on kertonut että tiukan paikan tullen se on valmis vaikka kuinka mittaviin ostoihin jälkimarkkinaostoihin ja sitä kautta helpottamaan niitten rahoittajien salkkuja joitten rahoittajien salkussa on juuri näitten kriisimaiden papereita

nyt tietenkin tämä hallitus todella huolestuttavan löyhällä kädellä näihin asioihin suhtautuu

riittävätkö ne sanktiot jotka tässä laissa nyt ovat tarkennettuina ja voidaanko joillakin muilla toimilla varmentaa että silloin kun päädytään huomattavasti paljon kevyempään halvempaan verkkoratkaisuun voisiko se toimia

vielä tällä haavaa kolme vastauspuheenvuoroa edustaja pirttilahti edustaja myllykoski ja sitten edustaja eerola ja sen jälkeen siirrytään listaan

minä pidän täysin mahdollisena että itse henkilökohtaisestikin päädyn siihen linjaan mitä hallitus on tässä esittänyt mutta mielestäni tämä kannattaa vielä hyvin tarkkaan pohtia

kreikan budjettialijäämä on rutkasti enemmän kuin sen piti olla kreikka ykkösessä sopeutusohjelmassa ja kreikka kakkosessa ja missä tahansa muussa asiakirjassa mitä tähän saakka on tehty aina on jääty sen alle

se tietyllä tavalla lakaisee maton alle sitä ongelmaa moneksi vuodeksi lakaisee maton alle tätä ongelmaa

minä en ole ihan varma onko näin mutta näin se arvioidaan että se sitä olisi sekä meillä arvioidaan että myöskin komission piirissä arvioidaan että se sitä olisi

ja toinen asia mihinkä kiinnitän huomiota liittyy kyllä sitten näihin kustannuksiin silloin kun eri syistä joudutaan menemään taikka halutaan mennä näihin kalleimpiin mahdollisiin verkkoratkaisuihin kaapelointiin joka on erittäin monta kertaa kalliimpaa kuin normaali johtokatu avojohtokatuna vedetty sähkönsiirto

asia

minä luulen että suomalaiset yrittäjät kyllä tietävät osaavat arvioida sen mitä meneillään on ja heidän vastauksensa äsken kerrotuissa prosenteissa selvästi kielii siitä mitä mieltä siellä ollaan

myönnän että monille valiokunnan jäsenille tai ainakin itselleni oli hyvin vaikea kysymys että en näe että hän kärsiikö tässä jompikumpi puoli kilpailupolitiikan näkökulma tai kuluttajapolitiikan näkökulma

arvoisa puhemies

ongelma ei suinkaan poistu mutta se ajaa tämän ongelman pitkäksi aikaa maton alle tai pöydän alle ja siihen noustaanko sieltä pöydän alta terveempään tilanteeseen vaikuttaa ratkaisevasti se pystyvätkö nämä maat kun on tämä ekpn lupaus ottaa pallo vastaan jos sieltä alkaa ikäviä ongelmia tulla vastaan että että pystyvät enemmän maa sinä aikana laittamaan oman taloutensa kuntoon

kreikka ei pysty sellaiseen sisäiseen devalvaatioon jolla se saavuttaisi sellaisen kilpailukyvyn jossa kreikan tekeminen ja kilpailukyky olisi sitä rataa että se sieltä nousisi

tämä ei estä biomassan käyttöä ylipäänsä raaka aineena mutta nimenomaan liikenteen uusiutuvan velvoitteen toteuttamisessa tapahtuvassa kaksinkertaisen uusiutuvan bioraaka aineen laskennassa jotta se kelpaa kaksinkertaisesti lasketuksi tämän raaka aineen täytyy täyttää ne ehdot mitä tässä lakiesityksessä on sanottu

jaakonsaari kauhistelette sitä vastuunkantoa mitä hallitus on osoittanut sen totuuden edessä että kansakunta ikääntyy ja työikäinen väki vähenee kaiken aikaa

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa puhemies

varmaan tarkoititte ihan hyvää mutta nyt teilläkin meni pieleen niin kuin meillä itse kullakin joskus menee pieleen

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

keskusta tässä omassa vaihtoehdossaan talouden kasvun vauhdittamisen suomalaisen yrittäjyyden tien tasoittamisen vaihtoehdossa lähtee siitä että ne leikkaukset jotka hallitus esittää jotka pahiten kinttuavat kasvua on ensinnäkin torjuttava

en ole hallituksen puolesta tätä asiaa täällä vastaamassa ja en kaikin puolin edes kannata tätä esitystä mutta kyllä nyt on ihan pakko korjata kahdessa edellisessä puheenvuorossa esille tullut minusta ihan perustavaa laatua oleva virheellinen käsitys

joka käänteessä sen olen sanonut ja sanon mutta ei mihin hintaan tahansa

silloin kun ministeriötä rakennettiin yhdistettiin työ ja elinkeinoministeriö perustettiin siinä yhteydessä oli esillä se pitäisikö näiden tehtävien kuulua esimerkiksi kahdelle eri ministerille